talousarvioesityksessään hallitus toteaa että taataan itärajan jatkuvasti kasvavan henkilöliikenteen sujuvuus suurimmilla kansainvälisillä rajanylityspaikoilla

tällaisille yrityksille tuleekin järjestää neuvontaa ja koulutusta asiassa jotta yritykset jatkaisivat toimintaansa tulevaisuudessakin

tarkoittaako tämä henkilöstöä lisää sinne infraa parannetaan ja niin edelleen

minkälaisia toimenpiteitä on jotta raja tulli ja poliisi voivat tehdä yhteistyötä entistä enemmän

tänä päivänä tulisi tukea sekä kannustaa yrittäjyyteen ja työhön eikä erilaisilla toimintaa hankaloittavilla asioilla pitäisi vaikeuttaa etenkään pienyrittäjien asemaa ja työtä

mitä toimenpiteitä on siihen

näillä perusteilla kannatan edustaja lindströmin esitystä että lakiesitykset hylätään

aivan ensimmäiseksi haluan lämpimästi kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä tästä historiallisesta päivästä sillä onhan tämä ensimmäinen kerta kun kansalaisten tekemä aloite on eduskunnan täysistunnossa

hallituksen esityksessä ehdotetaan seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain pykälän sanamuotoa muutettavaksi niin että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisesti tehtynä

samalla teon enimmäisrangaistus korotettaisiin kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen

mutta jos hallituksen esitys menee eteenpäin esitetyssä muodossa niin parantaako se uhrin asemaa selkeästi

vaikka alan työllistävyydestä eri julkaisuissa on ristiriitaista tietoa niin tosiasia on että turkistarhaus on merkittävä työllistäjä ja lähes koko tuotanto menee myös vientiin

syyksiluettavuus on hallituksen esityksessä ehdotettu muotoiltavaksi ilmaisuilla ollut selvillä ja ollut syytä epäillä

turkiseläimiä käsitellään suomessa pääosin hyvin otaksun vahvasti että paremmin kuin joissakin muissa turkistarhausmaissa joissa eläinsuojelulainsäädäntö on heikompi

arvoisa herra puhemies

myös perustuslakivaliokunta yksimielisesti ja myös useat asiantuntijat esityksestä antamissaan lausunnoissa ovat katsoneet että ehdotetun säännöksen muotoilu ei ole kovin helppotulkintainen

turkistarhauksen pitää olla kestävää ja kehittyvää eli turkiseläinten olojen on oltava lainmukaisia ja lakien sellaisia joissa turkiseläimet pääsevät riittävän asianmukaisiin oloihin ja tiloihin

hallituksen päätös korottaa raskaiden ajoneuvojen enimmäismittoja ja massoja aiheuttaa kasvavia investointitarpeita siltojen ja teiden kantavuuden korjauksiin

esitys muuttuisi sellaiseksi jos hallituksen esitykseen tehdään perustuslakivaliokunnan yksimielisessä lausunnossa esittämä muutos jossa rikoslain tämä pykälä muutetaan siten että syyksiluettavuuden aste korotetaan törkeäksi tuottamukseksi ja säännöksen alussa ilmaistaisiin tämä syyksiluettavuutta koskeva vaatimus sanoilla joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

uskon että tämän keskustelussa olevan kansalaisaloitteen kautta turkiseläinten hyvinvointiin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota

valtion määrärahojen niukkuuden takia kunnat ovat yhä useammin joutumassa rahoittamaan maantielain mukaan valtiolle kuuluvia investointeja

tässäkään asiassa ei pidä olla rajua vastakkainasettelua vaan pikemminkin asiallista turkistarhausalaa kehittävää keskustelua

ja että enimmäisrangaistus säilytetään nykyisellään

en siis itse kannata turkistarhauksen kieltämistä

arvoisa puhemies

vastalauseen pykälämuutosesitys perustuu myös perustuslakivaliokunnan yksimieliseen lausuntoon

tällä täsmennetään sekä selkeytetään valtion ja maakuntien liittojen välistä toimintaa kaavoituksessa ja korostetaan myös maakuntien itsehallinnollista päätöksentekoa maankäytön suunnittelussa

hallituksen osoittamalla määrärahatasolla perusväyliemme kunto siis heikkenee entisestään ja pelkona on että ei se heikkeneminen ole pelkästään pintarakenteessa vaan menee jo runkorakenteisiin

arvoisa puhemies

keskustan mielestä suomalaisten satamien kilpailukykyä nykyisestä tilanteesta ei tule enää heikentää ja siksi väylämaksukorotuksia ei tule tehdä

jatkossa maakuntaliittojen tehtävänä on myös huolehtia eri ministeriöiden ja ely keskusten kanssa käytävistä neuvotteluista ja niiden järjestämisestä jo kaavoitusprosessin alkuvaiheessa

näin ollen kannatan edustaja vehkaperän tekemää esitystä

tällä hallituksen esityksellä menettely muuttuu myös ennakoivaan ja nykyistä vuorovaikutteisempaan suuntaan

laajan yksityistieverkoston kunnossapito on edellytys toimivalle maa ja metsätaloudelle bioenergiakuljetuksille muulle elinkeinoelämälle sekä ihmisten liikkumiselle muutenkin

samoin nyt myös voidaan parhaiten huomioida maakuntien erityistarpeita ja erityisolosuhteita eri puolilla suomea

sekä yksityisteiden lisämääräraha että myös perusväylänpidon lisämää rärahaesitys ovat sekä työllisyyttä että talouskasvua edistäviä tekijöitä

arvoisa puhemies

ministeri puhui paljonkin asuntorakentamisesta mutta se keskittyi pääosin kaupunkiasumiseen

pisara radalla pyritään ratkaisemaan helsingin ratapihalla sekä helsinkiriihimäki raidevälillä ilmeneviä kapasiteettiin ja välityskykyyn liittyviä ongelmia

monet nuoret perheet haluaisivat rakentaa myöskin haja asutusalueelle tai maaseudulle mutta kuntien tai ely keskusten erinäisin päätöksin ja vastustuksesta se ei aina onnistu ja sitä vaikeutetaan

arvoisa ministeri voitaisiinko maaseutuasumisen helpottamiseksi esimerkiksi kaavajärjestelmään luoda maaseutuoloihin soveltuva kevyt kyläkaava tai vastaava

asia voitaisiin hoitaa varmaankin ratkaisemalla esimerkiksi helsingin ratapihaan liittyvät ongelmat paljon kustannustehokkaammallakin tavalla

siksi tässä tilanteessa pisara radan suunnittelu onkin keskeytettävä

on kartoitettava kustannustehokkaampia vaihtoehtoja joilla säästettäisiin niin valtion kuin myös helsinkiläisten veronmaksajien varoja

arvoisa puhemies

maksut voidaan kompensoida kotimaiselle ammattiliikenteelle veroratkaisuin esimerkiksi polttoaineveron palautusjärjestelmällä

kerätyt eurovinjettimaksut voidaan korvamerkitä ja ohjata tiestön parannukseen ja ylläpitoon ja maksut voidaan tulevaisuudessa tulouttaa esimerkiksi perustettavalle valtion infra oylle

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä esitetään etteivät muut kuin aviopuolisot voi adoptoida yhdessä

yhteisadoptiota ei siis mahdollisteta rekisteröidyn parisuhteen osapuolille tai avopareille

ihan tähän edustaja kantolan esille ottamaan asiaan johon liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja satonen vastasi haluaisin todeta sen että kun liikenne ja viestintävaliokunnassa tehtiin tämä mietintö niin täällä valiokunnan mietinnössä lukee yksiselitteisesti

adoptiolakiin esitetään kirjattavaksi uudet säännökset adoptionhakijan vähimmäis ja enimmäisiästä sekä adoptionhakijan ja adoptoitavan välisestä vähimmäis ja enimmäisikäerosta kun kyse on alaikäisen lapsen adoptiosta

valiokunta toteaa että ennen kaikkea yleisradio on kuitenkin eduskunnan valvonnassa ja ohjauksessa oleva mutta toimituksellisesti ja ohjelmien sisältöjen osalta täysin itsenäinen yhtiö

tämä on täällä valiokunnan mietinnössä

edustaja lindström otti esille tärkeän asian eli määrärahan osoittamisen kotkaniemen kunnostamiseen

samalla myöskin haluaisin todeta tähän että nyt kun täällä on käyty tätä veroasiaa keskustelussa ja haluttu osaltaan myöskin avata sitä miten se sinne yrityksille kohdistuu niin itse haluaisin kyllä todeta että on aikanaan liikenne ja viestintävaliokunnassakin täysin yksimielisesti oltu tämän esityksen takana

svinhufvudin kotimuseo siis kulttuuri ja henkilöhistoriallisesti suomelle erittäin tärkeä ja merkittävä kotimuseo

toivon että tässä nyt mennään eteenpäin enkä tässä yhteydessä haluaisi että lähdetään tätä avaamaan

kahtena viime kesänä kotimuseon aukipidosta ovat vastanneet luumäen kunnan ja svinhufvudin perinnesäätiön palkkaamat vapaaehtoiset oppaat

tämä on ollut kyllä käsittääkseni ihan hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden yksimielinen näkemys tässä vaiheessa ja ainakin keskustan osalta toivon että voidaan mennä tällä eteenpäin

lakivaliokunnan käsittelyssä etenkin hakijan enimmäisikää ja hakijan ja adoptoitavan lapsen enimmäisikäeroa koskevat vaatimukset herättivät aivan aiheesta keskustelua ja asiantuntijoidenkin näkemykset niistä hajaantuivat

vasta vähän aikaa sitten on perustettu kotkaniemi säätiö joka on valmis vastaamaan vaalimaan ja säilyttämään kotkaniemen perintöä

voidakseen ottaa kotkaniemen museon vastuulleen säätiö tarvitsee toiminnalleen taloudelliset edellytykset kuten edustaja lindström tuossa vähän aikaa sitten kertoi

siksi kiinteistö on saatava nimellisellä hinnalla säätiön hallintaan ja valtion on varmistettava rakennuksen peruskorjaus sekä pieni vuotuinen valtionapu museon ylläpitämiseen

enimmäisikärajan ja ikärajojen kirjaamisella lakiin voidaan turvata että adoptiolapsi saa sellaiset adoptiovanhemmat joilla on lapsen varhaiseen aikuisikään saakka kykyä ja voimavaroja huolehtia lapsesta ja hänen elatuksestaan

kun lakivaliokunnassa asiaa pohdittiin niin kyllä oikeusoppineilta tuli viesti että on syytä kirjata tämä enimmäisikä siihen

arvoisa puhemies

mutta kun näitä ikärajoja asetetaan ja käytännössä sovelletaan olisi varmaan hyvä myöskin pohtia aina sitä voisiko perheeseen saada muitakin adoptiolapsia kuin vain yhden ehkä kaksi mikä on lapsen edun kannalta parempi

arvoisa puhemies

lain soveltamisessa käytännön elämään tulee päätöksissä aina kiinnittää huomiota lapsen etuun

ihan alkuun ettei aina vain moitittaisi todetaan että on tässä jotain hyvääkin tässä esityksessä nimittäin myrien eli maakuntien yhteistyöryhmien aseman vahvistuminen päätöksenteossa ja maakuntaliittojen tehtävien täsmennys mutta oikeastaan siihen se hyvä sitten loppuukin tässä esityksessä

muun muassa kuntauudistus sote uudistus hovi ja hallinto oikeusuudistus puolustusvoimauudistus ja niin edelleen ovat tästä keskittämisestä oivia esimerkkejä

tätä nyt käsiteltävää lakiesitystä eduskuntaan tuotaessa on esitetty että aluekehitystoimivaltaa vähennettäisiin maakuntaliitoilta keskushallinnon suuntaan

keskusta lähtee siitä että koko maata on kehitettävä ja että alueiden kehittäminen tapahtuu alueiden omilla ehdoilla ja sieltä lähtöisin

keskustan mielestä koko maassa on voitava elää ja yrittää jotta koko maan voimavarat saadaan käyttöön

nyt puhutaan rakennerahastovarojen hallinnoinnin keskittämisestä neljään suuraluekeskukseen joita hallinnoisivat ely keskukset oulussa mikkelissä jyväskylässä ja lahdessa

tämä kohtelee eri maakuntia todella epätasa arvoisesti eli ne joissa on paljon rakennerahastorahaa käytännössä menettäisivät vaikutusvaltaansa muille maakunnille

kun näitä talousarvioaloitteita on katsonut ja näitä on erittäin lukuisa määrä tosin näistä ei tänään ole hirmu paljon puheenvuoroja käytetty mutta aloitteita on paljon ja kyllä suurin osa on liikenneväylähankkeissa ja tieasioissa niin täytyy todeta että suomalainen liikenneverkko on meidän kansallinen keskeinen kilpailutekijä ja sen kehittämisessä on tarpeen harkita jatkossa myöskin uudenlaisia rahoitusratkaisuja ja vaihtoehtoisia rahoitusmalleja

hallituksen esityksiä kunta ja sote puolella vastustetaan eikä aluehallinnonkaan kuntauudistukselle voi ennustaa kaikkinensa kansalaisten tukea

keskusta kannattaa koko maan kehittämistä ei ainoastaan joidenkin harvojen keskusten ja aivan aiheellisesti voidaankin kysyä mikä on maakuntien ja aluekehityksen tulevaisuus suomessa

jotta pystytään toteuttamaan näitä lukuisia tiehankkeita niin uskon että esimerkiksi keskustan ehdottamaa infra oytä kannattaa tutkia ja perehtyä sen perustamiseen

kyllä siellä pitää olla sitä urheilua sitä ihmiset haluavat nimenomaan seurata mutta siellä pitää olla myöskin sitä kotimaista tuotantoa ja alueellista toimintaa erittäin paljon

itse toivon että poliittiset päättäjät eivät lähde puuttumaan sinne ohjelmasisältöihin kovinkaan paljoa vaan annetaan operatiivisten toimijoiden hoitaa se asia

arvoisa puhemies

edustaja väätäinen epäili omassa puheenvuorossaan että varusmieskoulutuksessa on ollut tehottomuutta ja puolustusvoimissa olisi sitä kautta tehottomuutta

mutta lisäksi haluaisin todeta että hallitus painottaa hallitusohjelmassaan ja talousarviolinjauksessaan rautateiden korjaamista

hallitus on puolustusvoimauudistuksessa asettanut puolustusvoimille erittäin rankkoja säästövelvoitteita

kuten edustaja heinonen jo totesi kyllä perustienpitoon kunnossapitomäärärahoihin tulisi saada korjausta ja parannusta ja myöskin tietysti siinä

puolustusvoimien käytännön jokapäiväisessä koulutustyössä työskentelevän henkilökunnankin mukaan tämä on vielä hyväksyttävissä mutta miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten koulutusaikaa ei voida nyt esitettävää enempää lyhentää ilman että varusmiesten koulutus jää vajaaksi

tätä viestiä on saanut kantahenkilökunnalta ja siellä työskenteleviltä

kuten puolustusvaliokunta mietinnössään toteaa oikeaksi on tärkeää että palvelusajan lyhentäminen kohdennetaan varusmieskoulutuksen loppuvaiheeseen joukkokoulutuskaudelle

palvelusajan lyhennys kohdistuu puolustusvaliokunnan mietinnön mukaan yhteen marssiin peruskoulutuskaudella liikuntakoulutukseen kansalaiskasvatukseen ja niin sanottuun rästikoulutukseen

kun nyt joudutaan tekemään tällaisia säästöpäätöksiä niin on tärkeää että varusmiesten koulutuksessa pystytään pitämään puolustusvoimien edellyttämät tasot jotta myös kantahenkilökunta voi pitää työtään mielekkäänä

arvoisa rouva puhemies

siihen tarvitaan nyt pidemmän aikajänteen toimenpiteitä

itse asiassa nykyisessä laissa ympäristöministeriön kaksoisrooli sekä ohjaavana että myös päättävänä viranomaisena on ollut hieman ongelmallinen ja se on ehkä myös haitannut maakuntakaavoituksen eri viranomaisten yhteistyötä

nyt tarvitaan toimenpiteitä jotka luovat pohjan työllisyyden parantamiselle ja yrittäjyydelle ja nimenomaan se työllisyyden parantaminen on ykkösasia

arvoisa herra puhemies

nyt tämä hallituksen esitys selkeyttää ympäristöministeriön roolia kaavoituksen ohjaamisessa parantaa viranomaistyötä ja luo myös edellytyksiä hyvälle ja laadukkaalle kaavoitukselle

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys mahdollistaa myös muiden viranomaisten kuin ympäristöministeriön näkemystä ja heidän kuulemistaan jo kaavan laadinnan alkuvaiheessa

hallituksen budjettiesitys on kohtuuton maa ja metsätaloudelle

keskusta ei hyväksy hallituksen linjaa lapsiperheiden aseman heikentämisestä sitä hallituksen arvovalintaa kun se jäädyttää lapsilisät

keskusta esittää omaishoidon tuen si si

omaishoidon tuen siirrettäväksi kansaneläkelaitokselle ja samalla myös omaishoidon tuki muutetaan verovapaaksi

arvoisa puhemies

ministeri juuri kertoi että nyt suunnitelmissa on hovi ja hallinto oikeuksien uudelleen järjestäminen jossa muun muassa kouvolan ja kuopion toimipaikkojen sekä myös pohjoisemmassa olevien rovaniemen ja oulun toimipaikkojen siirtämistä ja keskittämistä tapahtuu tietyille paikkakunnille

omaishoitajana toimii yleensä lähiomainen tai perheenjäsen mutta myös muut sukulaiset tai henkilöt voivat tulla omaishoitajiksi

arjen lisäksi omaishoitaja on usein vastuussa pyhästä eli viikonlopusta ja muista juhlapäivistä